näitä pitää yksinkertaistaa näitä pitää nopeuttaa näissä me pystymme merkittävästi saamaan myöskin säästöjä aikaan kahdesta syystä

meidän oikeuslaitoksemme meidän lupaviranomaisemme eivät ruuhkaudu niin kuin tällä hetkellä tekevät sinne tarvittaisiin nykyisellä menolla jatkuvasti lisää henkilöresursseja ja toisaalta me emme saa näitä investointeja liikkeelle mitä yrittäjät odottavat ja odottavat ja odottavat kun nämä prosessit kestävät niin pitkään

tässä on meillä yhteinen tahtotila varmasti olemassa ja se on vuosien saatossa tällaiseksi muodostunut

nyt meidän on yhdessä ryhdyttävä tätä mieletöntä byrokratiaa lupaviidakkoa ja jatkuvasti monimutkaistuvia prosesseja ja myöskin turhia valituksia ja selkeitä kiusantekomielessä tehtyjä valituksia kerta kaikkiaan suitsimaan

vielä yksi näkökulma tähän yritystoimintaan ja pk yrityksiin on omistajuus ja omistajuuden näkökulma ja nimenomaan kotimaisen omistajuuden näkökulma

yrittäjillä ja maanomistajillakin on oikeuksia ei pelkästään velvollisuuksia se meidän kaikkien kannattaa mielessämme pitää

pitää toistamiseen kehua ministeri pekkarista erityisesti näistä hänen kaivannaisalan kannanotoistaan ja avauksistaan kotimaisen omistajuuden puolesta

tämä minusta pitäisi myöskin ottaa paljon nykyistä vakavammin esille niin että kun katsotaan taas taaksepäin niin kyllä niiden tahojen ja niiden yritysten liikkeet jotka ovat olleet osuustoimintaa myöten kotimaisessa omistajuudessa niin kyllä niiden hellii keittää ovat olleet paljon paljon suomalaista kasvua työllisyyttä menestystä tukevampia kuin mitä ulkomainen omistus on ollut

elikkä molempia tarvitaan mutta myöskin sitä että suomalainen omistajuus tältä osin otetaan todella tärkeäksi lähtökohdaksi

sitten puhemies asia joka kuuluu tähän hallinnonalaan mutta ei välttämättä ministeri pekkariselle vaan ministeri sinnemäelle kilpailulainsäädännön uudistaminen

nyt ollaan uudistamassa kilpailulainsäädäntöä hyvä niin

mutta nyt toivoisin myöskin oikeudenmukaisuuden näkökulmaa siihen miten toimijat pienet toimijat contra isot toimijat voisivat jakaa paremmin ja oikeudenmukaisemmin arvonlisää mitä he tuottavat markkinoilla

sitä kautta tuo lainsäädäntö olisi sitten parempaa ja takaisi työllisyyden ja myöskin kohtuullisen tulotason kaikille kokoluokille

ministeri pekkarinen kysyn millä tavalla olette kolleganne sinnemäen kanssa keskustelleet tästä asiasta miten näitä erityislainsäädäntöjä nyt eteenpäin viedään jotta ne toteutuvat ja vahvistavat tätä meidän yrittäjyyttä ja työllisyyttä kaikilla aloilla

tämä lakiehdotus kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirrosta käräjäoikeuksilta maanmittauslaitoksille on hallitusohjelman mukainen lakiehdotus ja kysymys on erittäin isosta mittavasta asiasta

ensinnäkin tässä tietenkin ehdotetaan siirrettäväksi kaikki kirjaamisasiat oikeusministeriön hallinnonalalta maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalle eli vastuu lainhuuto ja kiinnitysrekistereiden pidosta siirtyisi oikeusministeriöltä maanmittauslaitokselle

tämä siirto koskee kaikkia lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin merkittyjä tietoja kiinteistöihin kohdistuvista omistus ja vakuusoikeuksista